me elämme hyvin haasteellista aikaa ulko ja turvallisuuspolitiikassa ja silloin tietysti tähän liittyvä kysymys on ovatko meidän kaikki välineemme voimavaramme kunnossa että pystymme vastaamaan kaikkiin niihin tehtäviin ja odotuksiin joita tällaisena aikana erityisesti kohdistuu

maailmassa on jo vuosikymmeniä jopa vuosisatoja ollut erilaisia sopimuksia joilla säädellään ja ohjataan kauppaa mitä erilaisimmilla tavaroilla oli sitten kysymys koneista laitteista elintarvikkeista kemikaaleista lääkkeistä ja niin edelleen mutta aseita koskevaa kauppaa varten ei ole ollut olemassa mitään yhtenäistä kansainvälistä säännöstöä

maailmanpolitiikassa ja taloudessa jatkuu rakenteellinen muutos taloudellisten ulkosuhteiden merkitys lisääntyy vakavia jännitteitä on olemassa monien sotilaallisten konfliktien osalta myöskin euroopassa

herra puhemies

nyt tämä tilanne on korjaantumassa kun ykssa on päästy yhteisymmärrykseen laajalla pohjalla kansainvälistä asekauppaa säätelevästä sopimuksesta

päätös eduskunnassa tehtiin

kansalaisten ja muun valtionhallinnon kansalaisyhteiskunnan ja elinkeinoelämän odotukset suomen ulkoasiainhallinnon palveluja kohtaan ovat koko ajan lisääntyneet

tilanne euroopan rahoitusmarkkinoilla ja kriisimaiden osalta on edelleen hyvin epävakaa ja näyttää nyt ilmeiseltä että ne toimenpiteet joista keväällä päätettiin eivät ole olleet riittäviä eivätkä kuten silloin jo täällä epäilimme edes kaikilta osin oikean suuntaisia

herra puhemies

tämä on tietenkin erittäin tervetullut uutinen mutta sen suhteen on oltava tietysti varovainen koska me olemme aikaisemminkin

ymmärsimme alusta alkaen että tehtävä tulee olemaan vaikea vaativa ja pitkäaikainen

muun muassa syyskuussa aiemmin minskissä tehdyn sopimuksen oli määrä lopettaa kaikki taistelut ja aloittaa eteneminen poliittisen prosessin kautta ratkaisuun mutta sitä ei kuitenkaan toimeenpantu

katsoimme että meillä on sellaista osaamista kriisinhallinnasta ja rauhan ja vakauden rakentamisesta joka voi auttaa tuota maata vakauden rauhan demokratian ja ihmisoikeuksien kunnioituksen vahvistamiseksi

herra puhemies

suomella on ollut oma aika keskeinenkin osuutensa tässä prosessissa ja sen loppuun saattamisessa

nyt näyttää ilmeiseltä että irlannin pankkijärjestelmä on sellaisessa tilanteessa että se vaatii koko euroopan tasolla yhteisiä toimenpiteitä sen pelastamiseksi

keski afrikan tasavalta on yksi maailman köyhimmistä maista ja sitä on pitkään pidetty hauraana valtiona

nyt joudumme hyvin tarkkaan katsomaan millä lailla sunnuntaina aselepo todella pitää mitenkä sen jälkeen raskaita aseita lähdetään vetämään pois

olimme yksi niistä seitsemästä aloitteentekijävaltiosta jotka tämän prosessin panivat liikkeelle

sen ongelmat ovat hyvin moninaiset ja niitä ovat viime vuosina pahentaneet aavikoitumisen eteneminen koko sahelin alueella ja nyt sahelin alueen muut konfliktit kuten libyan sota joka on sitten heijastunut laajemminkin alueelle

selonteko antaa suomen ihmisoikeustoiminnan suuntaviivat joiden ytimessä on yhdenvertaisuuden sekä avoimen päätöksenteon ja kansalaisosallistumisen merkitys

mutta sen jälkeenkin tämä poliittinen prosessi ukrainan suvereniteetin pohjalta ja itä ukrainan aseman järjestämiseksi tulee olemaan varmasti vaikea ja vaatii tukea ja kenties vähän painettakin kaikilta osapuolilta ja kaikkiin osapuoliin jotta tämä sopimus pitäisi

jos tällaisiin mennään niin millä tavoin valtiovarainministeri katainen on tarkoitus toimia niin että tällä kertaa mahdollisesti annettava tuki tulee olemaan täysin läpinäkyvää ja avointa ja myöskin vastikkeellista jolloinka se vastike voi olla reaalivakuuksien tai omistusosuuksien muodossa niin että muiden euromaiden veronmaksajat eivät ole tässä pelkästään maksumiehinä vaan vastuuta kantavat myöskin ne luottolaitokset jotka ovat omilla riskipäätöksillään tätä tilannetta olleet synnyttämässä

eduskunta on juuri käsitellyt hallituksen selonteon ja suuren valiokunnan käsittelemän eduskunnan vastauksen liittyen eu tavoitteisiin

tämä aloitteentekijämaiden ryhmä on koko prosessin ajan toiminut tiiviissä yhteistyössä ja jatkaa tätä yhteistyötä edelleenkin tarkoituksenaan sopimuksen voimaantulon edistäminen

herra puhemies

ensinnäkin on hyvä todeta että useimmat niistä huomiota herättäneistä kohdista joita kenraali makarovilla oli puheessaan eivät sisältyneet hänen etukäteen ja jälkikäteenkin jaettuun kirjalliseen esitykseensä vaan olivat siellä paikan päällä ilmeisestikin esitettyjä ja siitä syystä kannattaa arvioida niiden luonnetta myös siltä kannalta

tämä päätös tehtiin sen jälkeen kun päätettiin perustaa tämä operaatio ja sen jälkeen kun taleban hallinto joka oli antanut al qaidan terroristioperaatioille tukikohdan afganistanissa oli ykn valtuuttamalla voimainkäytöllä karkoitettu vallasta

lähtökohtana on ollut se että kysymyshän ei ole niinkään siitä onko se säätely tarpeellista vai ei yleensä säätely on tarpeellista vaan sitten edelleen on aina kysyttävä millä tasolla

tämä antaa siihen mahdollisuuden mikä myöskin merkitsee sitä että sitten voitaisiin jos tämä todella pitää asteittain lähteä purkamaan niitä toimenpiteitä joita venäjään on kohdistettu tämän tilanteen johdosta

myös muut ministeriöt ovat osallistuneet laajaan valmisteluun jossa on laajasti kuultu asianosaisia kansalaisjärjestöjä kansalaisyhteiskuntaa ja asiantuntijoita

sen ohella että olemme pitäneet yhteyttä tämän aloitteentekijäryhmän kanssa olemme luonnollisesti edistäneet asiaa euroopan unionissa ja kaikki euroopan unionin jäsenmaat ja unioni itse joka sinänsä ei ole sopimuspuoli ovat vahvasti sopimuksen prosessissa olleet mukana sitä tukemassa

kyllä me olemme olleet valmiita korostamaan enemmän niin sanottua läheisyysperiaatetta

tuo ei tietenkään vielä rauhoittanut tilannetta ja tarvittiin kansainvälistä läsnäoloa rauhan ja vakauden ja afganistanin demokratiakehityksen tueksi

sitä säätelyä joka ei ole tarpeen esimerkiksi sisämarkkinoiden toiminnan varmistamiseksi ei tarvitse tehdä euroopan tasolla vaan se voidaan jättää kansallisten jäsenvaltioiden päätäntävaltaan

tämän saavutuksen arvo nähdään myös afganistanissa niin laajasti että suurin osa talebaneistakaan ei enää vastusta naisten kouluttamista

meidän linjauksemme on tehty aikaisemmissa selonteoissa hallitusohjelmassa

suomi ei ole mitään muuttamassa suhteessaan natoon ja yhteistyöhön naton kanssa eikä yhteistyö pohjoismaiden kanssa tai naton kanssa uhkaa yhtään ketään

kun me teimme päätöksen osallistua isafiin se tehtiin pitkäjänteisenä sitoumuksena vaikka muodollisesti aina kuudeksi kuukaudeksi kerrallaan mutta ymmärsimme toki silloin että tämä tehtävä tulee olemaan hyvin vaikea vaativa ja pitkäaikainen

erittäin merkittävä rooli on ollut myöskin kansalaisyhteiskunnalla ja monilla kansainvälisillä järjestöillä jotka ovat ylläpitäneet painetta hallituksiin sopimuksen aikaansaamiseksi

vastaavia hyvän kehityksen tunnuslukuja voi esittää monelta alalta kuten selonteossa tehdään

tämä on ollut pitkään jo tällainen yleislinja jossa on haluttu päästä tarpeettomasta säätelystä eroon

jos pidämme somaliaa hajonneena valtiona niin keski afrikan tasavalta on vielä surkeammassa tilassa on pakolaiskomissariaatin arviossa myöskin todettu

toisaalta on varmasti asioita joissa niin kuin esimerkiksi rahamarkkinoiden toiminnan kannalta sitä päinvastoin on joissain tapauksissa myöskin lisättävä ja juuri eurooppalaisella tasolla

on myöskin merkille pantavaa että kenraali makarovin kirjallisessa puheessa oli myönteinen arvio ja aivan realistinen arvio venäjän ja naton yhteistyöstä

mutta se mitä haluan korostaa ja se on tärkeätä on että nyt näissä budjettineuvotteluissa todettiin ja myös kirjattiin se selkeä poliittinen tahto että jatkossa enempi toimipisteiden sulkemista ei jouduta tekemään

me olemme myös toimineet hyvin läheisessä yhteistyössä amnesty internationalin control armsin oxfamin ja monien muiden kansalaisjärjestöjen kanssa jotka ovat tätä työtä tehneet

monet voivat olla sitä mieltä että se on osoittautunut vaikeammaksi ja vaativammaksi kuin silloinkaan osattiin ennakoida

se on myös syy siihen että kansainvälinen yhteisö ei isaf operaation päättyessäkään voi vetäytyä afganistanista ja sen tukemisesta

tässä tilanteessa jossa ihmisiä uhkaa suuri humanitäärinen katastrofi jossa väkivalta jolla on etnis uskonnollisia piirteitä on mahdollisesti suoranaisen kansanmurhan luonteen voinut saada on kansainvälinen yhteisö reagoinut lähettämällä ennen kaikkea ykn mandaatilla toimivat ranskalaiset joukot maahan tilannetta vakiinnuttamaan

sananvapauden turvaamista ja vihapuheen poiskitkentää seksuaali ja sukupuolivähemmistöjen perus ja ihmisoikeuksia vammaisten henkilöiden oikeuksia sekä taloudellisten sosiaalisten ja sivistyksellisten oikeuksien täytäntöönpanoa

päätös tehtiin sen vuoksi suomen osalta että katsoimme että meillä on sellaista osaamista rauhanturvatehtävistä kriisinhallintatehtävistä rauhan ja vakauden rakentamisesta joka auttaa tuota maata sen vakauden rauhan demokratian ja ihmisoikeuksien kunnioituksen vahvistamiseksi

edelleen hauraalla valtiolla on edessään transformaatiovuosikymmen monessa suhteessa ja tässä työssä tarvitaan kansainvälisen yhteisön tukea

kun viimeinen vaihe neuvotteluissa alkoi oli pohjana ehdotus joka oli jo sellaisenaan merkittävä parannus nykyiseen sopimuksettomaan olotilaan mutta on myös todettava että tämän viimeisen vaiheen aikana sopimusta pystyttiin edelleen merkittävästi parantamaan

elikkä toimintamenot jotka nyt on sitten sopeutettu pitkälti sisäisin siirroin mitoitetaan siten että tällaista ei tarvitse tapahtua

kansainvälisissä kokouksissa kaikki puhujat ovat yleensä keskittyneet muiden kohteiltaan vaihtelevien maiden ihmisoikeuspuutteisiin mutta harva on halunnut tuoda esiin niitä ongelmia joita perus ja ihmisoikeuksiin liittyy puhujan omassa maassa

jos sitten olosuhteet paranevat niin meillä voisi olla päinvastoin tarvetta itse asiassa tämän laajentamiseenkin mutta tulemme nyt kuitenkin näillä voimavaroilla toimeen tämän päätöksen mukaisesti

tätä osallistumista afganistanin operaatioon ja afganistanin tilannetta kokonaisuudessa on aina määräajoin tarkasteltu ja hallitusohjelmassa luvattiin että eduskunnalle tullaan toimittamaan tämän syksyn aikana laaja alainen afganistanin tilannetta ja suomen osallistumista koskeva selonteko

jos sotatoimet todella loppuvat niin luonnollisesti se antaa mahdollisuuden myöskin ukrainan talouden ja yhteiskunnallisten uudistusten eteenpäinviemiseen

mutta tilanne on edelleenkin erittäin hauras ja tällaista rauhoittavaa rauhanturvaoperaatiota tullaan maassa tarvitsemaan vielä pitkään jotta muut toimet maan rakentamiseksi vakauden edellytysten luomiseksi toimivien hallintorakenteiden aikaansaamiseksi voisivat menestyä

olemme olleet myönteisesti voi sanoa myös kansalaisjärjestöjen kanssa yllättyneitä siitä että saimme aikaan näinkin vahvan sopimuksen mikä ei tarkoita sitä etteikö sopimus voisi edelleenkin olla myös tätä vahvempi

uskottavuus ihmisoikeuk sien käsittelyssä syntyy siitä että kotikenttä on kunnossa ja avoimuudesta myös omien ihmisoikeuspuutteiden käsittelyssä

mutta ennustan että me joudumme vielä eduskunnassa ja hallituksessa jatkossa katsomaan mitenkä tämä selvä poliittinen tahtotila myöskin sitten turvataan

näitähän on kovasti odotettu koska ukrainan oikeusvaltio ja demokratiakehitys ja sen korruptio ovat sitä luokkaa että se vaatii pitkälle meneviä uudistuksia

suomi toimii hyvin aktiivisesti arktisen alueen kehittämiskysymyksissä niin kuin kysymyksessä todettiin

herra puhemies

minä toivon että ministeri ei lannistu koska mekään emme saaneet keväällä tukea silloin kun me esitimme juuri että näitä vakuuksia pitäisi vaatia ja saada

presidentti ghanin määrätietoiset toimet kabulin pankin epäselvyyksien selvittämiseksi ovat kuitenkin lupaava alku korruptionvastaisen taistelun kannalta

alueella on avautumassa uusia suuria mahdollisuuksia jotka voivat tuoda lisää hyvinvointia mutta niihin liittyy myöskin luonnonvarojen hyödyntämisen ja merireittien laajentumisen kautta merkittäviä ympäristöriskejä yhdellä luonnonolosuhteiltaan haavoittuvimmilla alueilla maailmassa

näitä kaikki euroopan unionissa ja laajemmin olemme valmiita tukemaan mutta se edellyttää myöskin nimenomaan ukrainalaisten omaa panosta

kerromme mielellämme ja perustellusti saavutuksistamme esimerkiksi sukupuolten tasa arvon suhteen joka on keskeinen tekijä siinä että suomi on arvioitu maailman vähiten epäonnistuneeksi valtioksi

mutta nyt olemme kuitenkin tämän sopimuksen kanssa tilanteessa jossa uskomme että sopimus voimaan tultuaan tulee vähitellen merkittävästi vähentämään sitä kärsimystä niitä kuolemia joita nämä pienaseet jotka ovat todellisia joukkotuhoaseita mitä tulee surmattujen ihmisten määrään aiheuttavat

ulkoministeriön pääluokassa on myöskin kriisinhallintajoukkojen ylläpitomenoja

mutta tässä on kysymys muistakin finanssimarkkinoiden toimivuuden takaavista ja tulevia kriisejä ennalta ehkäisevistä päätöksistä ja suomihan on eduskunnan voimakkaan tuen vuoksi myöskin esittänyt muun muassa valuutanvaihtoveroa tai varainsiirtoveroa kansainvälisesti

hallitusohjelmassa myöskin jo linjattiin että tässä myös kerrotaan millä tavoin suomen panostus tulee asteittain siirtymään sotilaallisesta kriisinhallinnasta siviilikriisinhallinnan ja kehitysyhteistyön puoleen

ilmoittautuminen painamalla tie painiketta ja nousemalla herra puhemies

näitäkin on supistettu mutta muistutan siitä yleisestä periaatteesta että budjettiin otetaan tiedossa olevat ja päätetyt kriisinhallintaoperaatiot täysimääräisinä

tiedän että odottavan aika on pitkä ja monen mielestä tässä on mennyt hyvin pitkä aika ennen kuin sopimus saadaan täällä käsittelyyn

juuri tänään on myös uutisoitu että kansainvälinen valuuttarahasto olisi jälleen päättänyt mittavasta useiden kymmenien miljardien eurojen tukipaketista ja jos näin on se tietysti antaa sitten myöskin mahdollisuudet siihen että ukrainan talouttakin voidaan lähteä kunnostamaan

samalla on kuitenkin tärkeää tuoda esiin että myös meillä suomessa riittää parannettavaa yhtenä esimerkkinä naisiin kohdistuva väkivalta johon myös kansainväliset ihmisoikeuselimet ovat kiinnittäneet huomiota

nämä kysymykset ovat keskeisesti niin arktisen neuvoston jossa on viisi pohjoismaata yhdysvallat kanada ja venäjä jäsenvaltioina kuin euro barents neuvoston työskentelyssä jossa kolme pohjoiskalotin pohjoismaata ja venäjä ovat yhteistyössä

suomessa pyrimme kuitenkin aina siihen että kansallinen lainsäädäntö täyttää kaikilta osin kansainvälisten sopimusten vaatimukset ennen kuin niitä viedään ratifioitaviksi

jos sitten tulee niin kuin on aina tullut ja varmasti jatkossakin tulee kesken toimintavuotta tarve päättää uusista operaatioista niin niiden rahoitusta hoidetaan sitten erikseen lisäbudjetilla

tämä selonteko on nyt eduskunnalle annettu ja se lähtee täällä toivottavasti hyvin huolelliseen ja laaja alaiseen käsittelyyn

millä tavoin tämä on nyt etenemässä ja millä muulla tavoin katsoo ministeri että tehdyt päätökset ja sovitut ratkaisut olisivat vieläkään riittäviä takaamaan sen että uudelleen muutaman vuoden kuluttua samankaltaisia valtavia riskikasaumia jotka sitten purkautuessaan aiheuttavat tarpeen veronmaksajille tulla hätiin ei enää pääsisi muodostumaan

uskomme että näitä aseita joita on laittomassa asekaupassa terroristien rikollisjärjestöjen tai muutoin niitä vääriin tarkoituksiin ihmisoikeusloukkauksiin ja niin edelleen käyttävien käsissä saadaan vähennettyä ja saadaan myöskin sitä kautta vakautta ja turvallisuutta lisättyä

samalla suomi on oppinut kokonaisvaltaisen kriisinhallinnan toteuttamista sekä vahvistanut omaa kansallista puolustuskykyään kuten selonteossa kuvataan

toivon että me tulevaisuudessakin niin kuin olemme tehneet tähänkin asti tulemme keskustelemaan kaikista näistä kysymyksistä hyvin avoimesti ruotsin kanssa ja pyrkimyksenä on se että me teemme samanlaiset mutta kuitenkin kukin omat ratkaisumme

hallitus onkin antanut eduskunnalle esityksen naisiin kohdistuvan väkivallan ja perheväkivallan ehkäisemisestä ja torjumisesta tehdyn niin sanotun istanbulin sopimuksen hyväksymisestä

tässä tilanteessa kaikki eu maat ovat olleet yksimielisiä tämän operaation tarpeesta ja kun joukkojen muodostamista lähdettiin käynnistämään niin monet maat ovat jo luvanneet merkittäviä joukkomääriä

monet ekonomistit ja eurooppalaiset johtajat ovat jo pitkään kannattaneet kansainvälisen valuutanvaihtoveron käyttöön ottamista yhtäältä finanssimarkkinoiden vakauden lisäämiseksi ja toisaalta uuden kehitysrahoituslähteen varmistamiseksi

näiden molempien järjestöjen toimintaan panostamme hyvin vahvasti juuri tällaisella laajalla agendalla joka kattaa nämä kysymykset joita tuossa kysymyksessäkin tarkoitettiin

sama koskee myöskin puolustusministeriön pääluokassa olevia kriisinhallintavaroja

komission käsiteltävänä olevien esitysten tarkoituksena on osaltaan ehkäistä eurooppaa keväällä koetelleen rahoitusjärjestelmän kriisin toistuminen

maailmanlaajuisessa ihmisoikeustoiminnassa on ristiriitaisia trendejä

esimerkiksi nato kumppanuuden suhteen me olemme olleet yhdessä aloitteellisia sen kehittämiseksi mutta ei meillä ole mitään pyrkimyksiä muuttaa perusasetelmaa joka on ollut pitkälti se sama

eu ja sen kanssa samanmieliset maat ovat joutuneet useammin puolustamaan ihmisoikeuksien yleismaailmallista luonnetta erityisesti keskusteltaessa naisten ja seksuaali ja sukupuolivähemmistöjen oikeuksista

ja haluamme myöskin että euroopan unioni osallistuu vahvemmin myöskin näiden arktisten alueiden osaamisen ja mahdollisuuksien kehittämiseen ja toivomme että euroopan unionista tulisi arktisen neuvoston tarkkailijajäsen

nyt finanssikriisin jälkeen niiden eurooppalaisten johtajien määrä jotka ovat tätä esittämässä on selvästi kasvanut ja ehdotus on myöskin kehittynyt siihen suuntaan että sen tulisi olla kaikkiin varallisuustransaktioihin kohdistuva

tämä peruspyrkimys on oikea ja tarpeellinen ja suuri valiokunta yhtyy valtioneuvoston myönteiseen kantaan ehdotusten tavoitteista sekä luotavan järjestelmän yleisistä rakenteista

suurimmat kontribuutiot ovat tulleet ja tulevat olemaan jatkossakin ranskasta ja toiseksi suurimman on ei eu maa georgia luvannut lähettää keski afrikan tasavaltaan

sopimuksen kate on laaja

se kattaa kaikki sotilastarkoituksiin valmistetut tavanomaiset aseet kaiken taistelupanssareista osista komponenteista pien ja kevytaseisiin lukeutuviin siviiliaseisiin ja ampumatarvikkeisiin saakka

me pidämme tätä yhteistyötä hyödyllisenä ja osallistumme siihen oman harkintamme mukaan silloin kun näemme että meillä on yhtäältä esimerkiksi ykn mandatoimiin kriisinhallintatehtäviin annettavaa ja toisaalta silloin kun me voimme saada tästä yhteistyöstä sellaista kokemusta ja osaamista joka on meidän omalle puolustuksellemme hyödyksi

on myös kiinnitetty huomiota siihen että uusien ihmisoikeuksia vahvistavien sitoumusten tekeminen ja joskus vanhojenkin uusiminen on kohdannut aikaisempaa enemmän vastustusta

lainsäädäntömme tarkistaminen vielä tältäkin osin on yleissopimuksen voimaansaattamiseksi tarpeellista

esityksiä on tarkasteltava euroopan ja globaalien taloushaasteiden taustaa vasten jolloin nousee myös kysymys mitä muuta vakauden turvaaminen vaatii

kyllä tämä nyt nostaa esiin kysymyksen hallituksen toimintakyvystä siltä kannalta että pari kuukautta sitten kaikki vastuulliset ministerit ja myös pääministeri ilmaisivat selvästikin käsityksensä siitä että korkeimman hallinto oikeuden päätös oli kohtuuton

valitettavasti tämä joukkojen kokoaminen on edennyt hyvin hitaasti eikä ilmeisesti vielä maanantainakaan jolloin neuvosto kokoontuu brysselissä pystytä tekemään lopullista päätöstä operaation käynnistämisestä

asekauppasopimuksen asekatteen tulee olla aseiden teknisen kehityksen tasolla ja tästä syystä sopimus sisältää myös määräykset sopimuksen mukaan lukien asekatteen muuttamisesta

myös käsiteltävänä olevat yhdenvertaisuuslainsäädäntöön esitetyt tarkistukset liittyvät sopimuksen vaatimuksiin

tämäkin itse asiassa kertoo siitä että ihmisoikeuksissa on tapahtunut edistystä

avointa esitysten yksityiskohtiin ulottuvaa valtakirjaa eduskunta ei liioin ole tänään vielä näistäkään esityksistä antamassa sillä ne vaativat vielä huolellista selvittelyä ja harkintaa

siinä missä aiemmin monet valtiot olivat valmiita hyväksymään päätöslauselmia ja sopimuksia ihmisoikeuksien vahvistamisesta sen vuoksi että eivät erityisemmin uskoneet joutuvansa niiden täytäntöönpanosta vastaamaan ovat ne nyt havainneet ettei näin ole vaan kansainvälinen sopimus ja valvontajärjestelmä toimii

afgaanihallinnon heikko legitimiteetti johon osaltaan vaikuttavat laajamittainen korruptio ja huonosti toimiva oikeuslaitos ruokkii osaltaan vastarintaa

itse esitys on valmisteltu viranomaisten ja järjestösektorin yhteistyönä ulkoasiainministeriön johdolla toimineessa työryhmässä

eikö juuri silloin kun markkinat ovat ainakin tilapäisesti rauhoittuneet niin kuin tässä viime viikkoina on ollut olisi pitänyt intensiivisesti tehdä työtä uusien vaihtoehtojen pohdinnaksi

se on tietysti laki ja lakia noudatetaan mutta se oli äänestyspäätös ja sitä täytyy noudattaa

toisin sanoen toivomme ja lähdemme siitä että sopimusta tullaan vielä edelleenkin täydentämään tiukentamaan ja parantamaan

nyt kysymys kuuluu

suomi on ensinnäkin yhtynyt siihen kaikkien tilannearvioon että keski afrikan tasavallassa tarvitaan tällaista vahvaa toimintakykyistä operaatiota ja kun olemme pitäneet muutoinkin tärkeänä euroopan unionin yhteisen turvallisuus ja puolustuspolitiikan kehittämistä joka nimenomaisesti tarkoittaa ennen kaikkea tällaisten kriisinhallintatehtäviin liittyvien valmiuksien kehittämistä ja vahvistamista on ollut luonnollista että olemme katsoneet myös millä tavoin suomi tässä operaatiossa voisi olla mukana

olisiko jo aika että suomen hallituskin ottaisi tässä asiassa selvän kannan ja liittyisi niiden eurooppalaisten hallitusten ja johtajien joukkoon jotka ovat valmiita etsimään tällaisia uusia innovatiivisia keinoja joita nyt tarvitsemme sekä finanssimarkkinoiden uusien kriisien estämiseksi että kehitysrahoituksen lisäämiseksi

mutta sitten luvattiin että nopeasti muutetaan lakia niin että tämä harkintavalta saataisiin mukaan tähän

esitys on näin vuosien yhteisen työn tulos

kyse ei kuitenkaan voi olla kuukausien vaan paremminkin viikkojen työstä siinä tarkoituksessa että uudet ratkaisut voisivat olla jo ensi vuonna käytössä

on kuitenkin myös nähtävä että merkittävää edistystäkin on saatu aikaiseksi ja sellaisia saavutuksia joidenka ei pidä antaa valua tyhjiin

ongelmahan on ollut se että tässä on jouduttu aika lailla paniikkitilanteessa tekemään nopeasti päätöksiä joita ei ole pystytty ennakoimaan eikä harkitsemaan loppuun saakka

mutta mitään ei tapahtunut pariin kuukauteen

vammaisten henkilöiden kohdalla nämä oikeudet joita meistä moni muu pitää itsestäänselvyytenä eivät kuitenkaan aina toteudu

tähän on vaikuttanut myös se miten kansalaistoiminta on laajentunut sekä kehittyneissä että kehittyvissä maissa ja miten sekä perinteinen media että uusi sosiaalinen media puuttuvat aktiivisemmin ihmisoikeusloukkauksiin joiden piilotteleminen ja vastaavasti niihin reagoimatta oleminen on käynyt aikaisempaa vaikeammaksi

etyjin rooli tulee olemaan jatkossakin hyvin tärkeä ja keskeinen koska aikaisemminkin etyjin on ollut määrä tarkkailla ja raportoida siitä mitenkä aselepo ja tulitauko pitävät

eikö ministerien olisi jo pitänyt aikaisemmin tietää mikä on todellinen valmisteluaikataulu eikä saattaa esimerkiksi poliisia joka toimii tässä tietysti virkavastuulla hyvin kummalliseen asemaan

eussa joudutaan nyt käyttämään paljon aikaa koko eurooppalaisen rahoitusjärjestelmän vakauden palauttamiseksi ja häiriöttömän toiminnan varmistamiseksi

näin ollen herää esimerkiksi kysymys siitä ovatko tehdyt ratkaisut kestäviä vai joudutaanko esimerkiksi kreikan osalta joka tapauksessa velkasaneeraukseen

kehityksen suunta on ollut monilla tavoin oikea kuten koulutuksessa ja terveydenhuollossa demokratian ja tiedonvälityksen kehittämisessä talouden ja hallinnon perustan luomisessa ja niin edelleen

tämä viime viikkojen keskustelu on osoittanut sen että kansainvälinen harjoitustoiminta on tarpeen ja on erityisen hyvä että se on lisääntynyt ruotsin kanssa ja sitähän kaikki tukevat ja se on hyvin tärkeä linjaus

juuri tällaista valmistelua siitä millä lailla tämä voisi hallitusti tapahtua ottaen huomioon että siinä on totta kai paitsi ongelmia niin myöskin perusteltujakin puolia pitäisi nyt tapahtua